poikkeuslupamenettelyyn tulisi luoda yksinkertaisempi sujuvampi ja edullisempi prosessi poikkeuslupien myöntämiseksi kaupalle

en puhu nyt niistä karmeista säästöistä joita hallitus kohdentaa koulutukseen ja tutkimukseen

kostamus seurannut se että kuluneen syksyn aikana notkuvat sen sijaan keskityn kahteen budjettialoitteeseen jotka liikkuvat okmn ja tästä nyt olevan kiitos kuuluu sille että ennakoitavuutta vuodelle temin rajapinnassa

ensimmäinen on laguna hanke

tämä nykyinen syöttötariffi joka on muutaman vuoden ollut voimassa on toisaalta edistänyt tuulivoimarakentamista suomessa ja kehittänyt tuulivoimateknologiaa todella paljon mutta toisaalta sitten sen ongelma on se että se on ollut ylikompensoiva ja ylisuuria voittoja näille tuulivoimayhtiöille tuottava eikä siinä mielessä kovinkaan kustannustehokas joten on perusteltua että tämä vanha systeemi suljetaan

valiokunta kiinnittää huomiota ministeriön tutkia neutrinotähtitiedettä sekä fysiikan suurinta ongelmaa niin viranomais kuin muistakin velvoitteista

tämä on yksi savotta johon meidän pitää pystyä

ja sano ääneen ne asiat mitä mahdollisesti tutkimuslaboratorion suuret neutroni ilmaisimet tulee sijoittaa syvälle maan alle sopivan etäisyyden päähän cernistä

mutta on myös tärkeää että uusi uusiutuvan energian tukijärjestelmä rakennetaan mahdollisimman pian jotta investointiympäristö säilyy ennustettavana ja jotta tuulivoimarakentaminen suomessa tulevaisuudessakin jatkuu samoin kuin muiden uusiutuvien energioiden tukijärjestelmä

tehtyjen tieteellis teknisten vertailujen perusteella pyhäsalmen kaivos pohjois pohjanmaalla on ensisijainen vaihtoehto lagunan sijoituspaikaksi siis paras paikka koko euroopassa

olisikin perusteltua että tämä uusi uusiutuvan energian tukijärjestelmä olisi teknologianeutraali kilpailutusjärjestelmä jossa pystyttäisiin kustannustehokkaasti ja kustannustasoa ennakolta

riippumatta siitä mitä ne millä vauhdilla tuo juna hanketta on täysin välttämätöntä että me kykenemme aikaansaamaan edistetty jo vuosien ajan mutta valitettavasti suomen valtio on suhtautunut hankkeeseen ja

tai pystyttäisiin kilpailutusten kautta varmistamaan ettei tule yllättäviä kustannuksia ja pystyttäessä kilpailutusten kautta se varmistamaan en sitten toisaalta saataisiin mahdollisimman paljon uusiutuvan energian tukea

mutta tosiaan pidän tärkeänä että tämä uusi tukijärjestelmä valmistellaan mahdollisimman äkkiä ja olisi perusteltua että se tulisi voimaan viimeistään vuonna kaksituhatta

laguna olisi historian suurin kansainvälinen tiedehanke suomessa ja hankkeella olisi merkitystä koko suomen ja euroopan tiede elämän kannalta

seitsemäntoista

niissä ollut

laguna tuottaisi paljon myös muuta työtä tukipalveluiden ja rakennushankkeen kautta

myös useiden terveydenhuoltoetuikinä selviämään ellei suomen osuus kokonaiskustannuksista vahvistuu myöhemmin osallistujamaiden välisissä neuvotteluissa

näin ollen voitaisiin arvioida että suomen lagunaan sijoittamat eurot maksaisivat itsensä moninkertaisesti takaisin

terveyden edistämiseksi kun niitä asioita että joskin heen kohtasolla päätöksen tekeminen ja ilmoitus siitä sitoudutaanko hankkeeseen olisi tärkeä tehdä pian sillä pyhäjärven kaivos suljetaan pian ja sen jatkokäytön suunnitteluun pitäisi saada tietoa

olen tehnyt budjettiesityksen laguna hankkeen käynnistymisestä ensi vuonna ja mielestäni olisi ainakin tärkeää että ensi vuoden aikana suomen suhtautuminen hankkeeseen vihdoin lyötäisiin lukkoon

toinen asia jonka haluan nostaa esille on budjettialoitteeni elokuva ja edestakaiset matkat tulevat nousemaan viiteenkymmeneen euroon kutakin käyntiä kohden eli mullan skopin mukaan jo pelkästään lääkärissä käyntitola pidempien matkojen takaa on yhdeksänkymmentä av tuotannolle suunnattavasta tuotantotuesta josta edustaja kosonen äsken ansiokkaasti puhuikin

mennen tullen eli kyllä näitä joita tehdään kansainväliset elokuva ja tv tuotannot kuluttavat isoja määriä rahaa niissä maissa joissa tuotantoja toteutetaan

sen lisäksi kone on suunnattu monia toimenpiteitä joilla rahaa kulutetaan av alan lisäksi majoitukseen tukipalveluihin ja monet leikkaukset tulevat nyt johtamaan siihen että suurempi osa ravintolapalveluihin

viime vuosina lukuisat maat ovat lanseeranneet ja se että se tulisi jatkossa olla paremmin näkyvissä meidän jatkokehittäneet omia kannustinjärjestelmiään tuotantojen houkuttelemiseksi

suomesta tällaiset tuotantokannustimet puuttuvat ja suomi saa nyt vain murto osan niistä elinkeino vienti matkailu ja verotuloista joita kilpailijamaat saavat

ääni taipuneet ministeri rehula toi tämän esille että jos käytänteitä tulelle levittää niin miten me kansainvälisten tuotantojen saaminen suomeen vahvistaisi myös maabrändiä ja liikunnan merkityksestä sinne tulee sitten näkymään käytännön työssä näillä sote houkuttelisi sitä kautta suomeen enemmän turisteja

hieno asia että tässä budjetissa katsotaan ikääntyneisiin lisäksi suomen elokuva ja omaishoitoon sinne painetaan talon kaivattua resurssia sillä meidän av osaaminen ja yleinen kulttuuriosaaminen saisi mahdollisuuden kehittyä yhä korkeammalle tasolle ja myös kulttuurialan työllisyys paranisi

esitänkin budjettialoitteessani että suomeen kehitetään kannustinjärjestelmä houkuttelemaan elokuva ja tv tuotantoja maahan

sivistysvaliokunta on mietinnössään nostanut asian esille ja esittänyt että ihmiset eivät selviä enää näistä elämän perusmenoista jonka takia ihmiset ovat joutuneet tuotantokannustinjärjestelmää pitäisi alkaa kehittämään

uskon että nämä molemmat esiin nostamani asiat toisivat suomeen työtä osaamista sivistystä ja sitten lisää ihmisten ahdinkoa eikä toteaa eikä nosta ensisijaisia menestystä ja esimerkiksi perhe näyttämään sosiaali terveysmaksujen kora kolmenkymmenen prosentin alkupanosten jälkeen molemmat ehdotukset maksaisivat itsensä moninkertaisesti takaisin

hallitus tavoittelee lakiesityksellä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi ilmeisesti korkeakoulujen rahoituspohjan laajentamista ja suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistymisen edistämistä

lukukausimaksujen käyttöönotto vähentää siten hyvin todennäköisesti korkeakoulujen kansainvälisyyttä erityisesti periferiakorkeakouluissa

tämä on ristiriidassa opetus ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kansainvälistymisstrategian kanssa jonka määränpäänä on kansainvälisten opiskelijoiden määrän ja lähtömaiden moninaisuuden lisääminen

tätä painottivat asiantuntijakuulemisessa niin opiskelijajärjestöt kuin myös tieteentekijöiden liitto ja professoriliitto jotka tästä syystä suhtautuivat esitykseen kielteisesti

talouden kannalta on merkittävää että ulkomaalaiset opiskelijat valmistumisensa jälkeen jäisivät ja työllistyisivät suomeen

muissa pohjoismaissa kehitys on lukukausimaksujen käyttöönoton jälkeen ollut sellainen että eu ja eta maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrä on jäänyt pysyvästi vähäisemmäksi kun taas eu ja eta alueen sisältä tulevien opiskelijoiden osuus on kasvanut

kuitenkin juuri eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevat opiskelijat jäävät todennäköisemmin suomeen valmistumisensa jälkeen eli voi olla odotettavissa että yhä harvempi jää jatkossa suomen valmistumisen jälkeen

arvoisa puhemies

ruotsissa lukukausimaksujen käyttöönotto tarkoitti että kansainvälisiä koulutusohjelmia on jouduttu lakkauttamaan monin paikoin kasvukeskusten ulkopuolella

pakollisten maksujen johdosta on todennäköistä että useampi koulutusohjelma suomessakin joutuu vähentyneen opiskelijamäärän takia lakkautusuhan alle

näin tulee käymään etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevissa korkeakouluissa vahingoittaen näiden seutujen kansainvälistymiskehitystä

aktiivinen yrittäjyys ja elinkeinopolitiikka sekä aktiivinen työllisyyspolitiikka eivät ole toisiaan poissulkevia asioita kuten tänään täällä salissa jotkut tuntuivat ajattelevan

tämän lisäksi korkeakoulut joutuvat panostamaan nykyistä enemmän koulutusohjelmien markkinointiin ja opiskelijarekrytointiin maksullisuuden seurauksena

pitkäaikaistyöttömät eivät usein työllisty avoimille työmarkkinoille joten tarvitaan tukitoimia ja palkkatukea estämään työttömyyden pitkittymistä ja katkaisemaan työttömyysjaksoja

myös tästä syntyy kustannuksia

sivistysvaliokunta on mietinnössään painottanut maksuttoman koulutuksen tärkeyttä ja tuonut esille että tämä esitys ei saa johtaa siihen että koulutuksesta tehdään maksullista myös kotimaisten opiskelijoiden kohdalla

kun jo nyt tänä vuonna on riittämättömät palkkatukimäärärahat ja niitä edelleen ensi vuonna leikataan niin miten me kykenemme hoitamaan pitkäaikaistyöttömyyttä ja pääsemään niihin tavoitteisiin pitkäaikaistyöttömyyden osalta mitä budjettikirjassa on

esitys sisältää monia käytännön ongelmia ja lisäksi se on periaatteellisella tasolla merkittävä askel koulutuksen kaupallistumisen suuntaan

arvoisa puhemies

mutta kyseenalaistan sen syntyykö tästä tavoiteltuja määrärahasäästöjä kun stipendijärjestelmät otetaan käyttöön kun markkinointikulut tulevat tähän

lakia pitää toki korjata ja näiden parturi kampaajien aukioloaikojen vapauttaminen on järkevää mutta tämä iso kysymys on päivittäistavarakauppa

mutta nämä eivät ole ymmärtäneet että tavoitteena on edistää kansainvälistymistä ilmeisesti ja tavoitteena on niin kuin tässäkin keskustelussa on tullut esille saada sillä tavalla enemmän opiskelijoita osallistumaan omiin kustannuksiinsa eli sitä kautta säästöjä korkeakouluille

päivittäistavarakauppa muokkaa koko yhteiskuntaa sillä se koskee niin suurta osaa ihmisistä kuluttajina ja työntekijöinä

päivittäistavarakaupan sijoittuminen ja aukioloajat ovat aika iso yhteiskunnallinen kysymys ja päivittäistavarakaupan erityisaseman näyttää esimerkiksi se että kaavoituksessa sitä kohdellaan eri lailla koska sen sijoittumisella on merkitystä

on myös erityisen tärkeää ajatella sitä että jos vähemmän tulee eu ja eta alueen ulkopuolelta jatkossa opiskelijoita ja enemmän eu ja eta alueen sisäpuolelta ulkomaalaisia opiskelijoita ja he jäävät harvemmin suomeen niin siinä on myös yhteiskunnalle sitten isommat

nykyinen laki on päivittäistavarakaupan kannalta fiksu kun se antaa kilpailuetua pienille yksiköille sillä lähikaupat ovat tärkeitä autottomien ihmisten kannalta

tiedän itse omasta henkilökohtaisesta elämästäni että joka kerta kun kaupan aukioloaikoja on vapautettu sillä on ollut iso vaikutus lapsiin ja perhe elämään

arvoisa puhemies

erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on tragedia yksilölle ja se on tragedia myös perheille yhteisöille ja koko yhteiskunnalle

rehellisyyden nimissä on tietenkin todettava ettei tämänhetkinen työttömyystilanne ole nykyisen hallituksen vika mutta nyt arvioidaan niitä toimia ja sitä toimintaa ja sitä politiikkalinjaa jolla nykyinen hallitus tähän äärimmäisen vakavaan ongelmaan aikoo puuttua

tämä johtuu ennen kaikkea kotimaisen kysynnän samanaikaisesta leikkaantumisesta joka vaikuttaa negatiivisesti erityisesti kaupan alalla ja pieniin kotimarkkinayrityksiin ja syö työpaikkoja siellä

voi myös olla että pakkolakipaketin työllisyysvaikutukset painuvat kokonaan pakkaselle kun pakkolakipaketti oli iso taustasyy sille ettei laajaa työmarkkinasopimusta saatu aikaiseksi

pakkolakipaketti ja laajan maltillisen työmarkkinasovun kaatuminen voivat aiheuttaa levottomuutta työmarkkinoilla ja pakkolakien kompensoimista liittokierroksilla

haluaisinkin kysyä ministeriltä miten tämä tukikuukausien mittava vähentäminen vaikuttaa ihmisten uudelleenkouluttautumis ja alanvaihtomahdollisuuksiin koska tulkintani mukaan tämä heikentää niitä kun on vähemmän mahdollisuuksia opiskella vaikka toista korkea asteen tutkintoa kun tukikuukaudet ovat loppu

on myös kyseenalaista sijoittavatko yritykset näiden pakkolakitoimenpiteiden seurauksena mahdollisesti säästämänsä palkkarahat investointeihin ja työllisyyteen vai valuuko raha osinkoihin

ja toivon vilpittömästi että eri tahoilla olisi valmiutta ja nöyryyttä vielä palata neuvottelupöytiin ja etsiä tasapuolista ratkaisua

hallituksen monet politiikkatoimet toimivat itse asiassa suoraan työllisyystavoitetta vastaan erityisesti leikkaaminen koulutuksesta tutkimuksesta tuotekehityksestä ja aktiivisesta työllisyyspolitiikasta

lisäksi haluan kiittää siitä että opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin

tähän kuitenkin liittyy uhkakuvia lähinnä perheellisten opiskelijoiden kannalta ja haluaisinkin kysyä hallitukselta ottaako hallitus opiskelijajärjestöt mukaan valmistelemaan tätä siirtoa yleisen asumistuen piiriin etteivät kenenkään tulot heikkenisi

on lyhytnäköistä ja huonoa talouspolitiikkaa lyhyen aikavälin säästöjen vuoksi heikentää tulevaa talouskasvua työllisyyttä ja menestystä

palkkatuen avulla työttömyyden pitkittymistä on voitu ehkäistä on voitu estää ihmistä syrjäytymästä työmarkkinoilta ja on voitu tuoda ihmisille tarpeellista työkokemusta ja väyliä työmarkkinoille

tällaiset leikkaukset ovat tuhoisia tilanteessa jossa talouden rakenteita pitäisi uudistaa ja löytää uusia vientituotteita ja kasvualoja

me tarvitsemme lisää innovaatiotoimintaa tähän

mutta täytyy sanoa että hallituksen työllisyyspolitiikassa on hyvääkin kuten te toimistojen toiminnan uudistaminen työllisyyden hoidon siirron selvittäminen kunnille ja selvitys työttömyysetuuksien käyttämisestä aktiiviseen työllistämiseen sekä linjaus perustulokokeilusta

mutta kuitenkin valitettavasti hallituksen työllisyyspolitiikan kokonaiskuva on karu

arvoisa puhemies

rohkenen epäillä käykö niin sillä nyt perustetaan stipendijärjestelmä kompensoimaan näitä lukukausimaksuja lisäksi mahdollisesti tulevaisuudessa vielä verovähennysjärjestelmä kompensoimaan

nämä aiheuttavat kuluja nämä aiheuttavat byrokratiaa ja on perusteltua kysyä laitetaanko tällä todellakin korkeakoulujen tai suomen taloutta kuntoon varsinkin jos tämän lain seurauksena suomeen tulee vähemmän kansainvälisiä opiskelijoita osaavia nuoria jotka hyödyttävät suomen taloutta

mutta on muistettava että meillä on paljon muitakin aloja ja menneisyydestä ollaan opittu ettei kannata taloutta rakentaa yhden kivijalan varaan

täällä on todettu että palveluvienti on iso mahdollisuus matkailu on iso mahdollisuus lääketeollisuus on iso mahdollisuus arktiseen osaamiseen liittyvät sovellutukset ovat meille iso mahdollisuus

onko siis järkevää että vähennetään voimakkaasti tekesiltä vttltä ja yliopistoilta kilpailtua tki rahoitusta ja annetaan sitä takaisin sitten hallituksen valitsemiin tiettyihin kärkihankkeisiin lähinnä biotalouteen

kiitoksia arvoisa puhemies

haluaisin todeta ulkoministeri soinille ja edustaja kalmarille sellaisen perusasian että valtiontalous ei ole niin kuin kotitalous mutta puolueen talous on niin kuin kotitalous

täällä on tänään keskusteltu byrokratian purkamisesta ja normitalkoista

mutta aivan kuten sopeutukset tekevät kipeää vain köyhimmille ja heikoimmille ja rikkaat lipeävät talkoista niin myös normien ja byrokratian purkutalkoot koskevat eri tavalla pienituloisia ja rikkaita tässä hallitusohjelmassa

hallitusohjelmassa puhutaan normien ja byrokratian purkamisesta mutta todellisuudessa lisätään byrokratiaa ja kontrollia pienituloisille kontrolloimalla lisää työttömyysturvaa rajaamalla opintotukea ja kontrolloimalla ja kyykyttämällä ara vuokra asujia ja lisäämällä asumiseen liittyvää byrokratiaa

arvoisa puhemies

koulutuslupaus kääntyi koulutuspetokseksi

arvoisa puhemies

tilastokeskuksen tulonjakotilastossa todetaan että nuorten aikuisten pienituloisuus on muita ikäryhmiä syvempää ja yleisempää ja kasvanut kaikkein eniten

herää kysymys kuinka kehityspoliittisen selonteon sinänsä tärkeitä ja hyviä tavoitteita aiotaan panna toimeen jos kehitysyhteistyöstä edelleen leikataan

opiskelijat kuuluvat jo nyt pienituloisimpien joukkoon ja opintotuen taso on riittämätön ja tästä tasosta aiotaan leikata neljännes

opintotuen ehtojen jatkuva lisäkiristäminen erityisesti tilanteessa jossa tukea vielä ollaan leikkaamassa lisää opiskelijoiden stressiä ja paineita

uudessa muuttuneessa tilanteessa on äärimmäisen tärkeää seurata ja varmistaa että yritysyhteistyönä tehtävät hankkeet ja käytetyt rahat noudattavat suomen kehityspolitiikan painopisteitä ihmisoikeusperusteisuuden periaatetta ja rahankäytön läpinäkyvyyttä ja avoimuutta

opiskelut eivät veny opintotuen runsaskätisyyden vuoksi vaan yleensä työnteon opintojen ohjauksen puutteellisuuden jäykkien opintopolkujen huonojen työllisyysnäkymien sekä sosiaali ja terveysongelmien vuoksi

hallituksen eilisessä kehyslinjauksessa opintotukea koskien on myös hyviä elementtejä ja haluan kiittää päätöstä siirtää opiskelijat yleisen asumistuen piiriin

esitän kuitenkin toiveen että uudistus valmistellaan yhdessä opiskelijajärjestöjen kanssa jottei uudistus heikennä kohtuuttomasti joidenkin opiskelijaryhmien asemaa

yksi tekes euro generoi monta yksityistä euroa tutkimukseen ja tuotekehitykseen joten leikkausten tosiasialliset vaikutukset ovat vielä suuremmat